eli vaikka teillä on todella tällainen kaunis tavoite ja fraasi niin käytännön teot ovat aivan päinvastaisia

biotalous on nostettu tässä kokonaisuudessa isoimmaksi tekijäksi

se voi tuoda työtä koko suomeen se voi parantaa maakuntien elinvoimaa ja tuoda myöskin paljon uusia vientituloja suomelle

tämä hallitus mitä te johdatte arvoisa pääministeri tulee tässä mielessä jäämään suomen historiaan niin voimakkaalla tavalla te keskitätte suomea

ja mitä siitä seuraa

toinen kärkihanke työllisyys ja yrittäjyys tähtää siihen että me pystymme saamaan aikaan järjestelmän jossa työn vastaanottaminen ja työn tekeminen ovat aina kannattavimpia vaihtoehtoja

se tulee myös merkitsemään sitä että ne voimavarat mitä suomessa on erityisesti luonnonvarojen osalta jäävät hyödyntämättä ja kansantalouden kasvulle ei saada sitä vauhtia mitä luonnonvarojen hyödyntämisen kautta suomi voisi saada

tässä hallituksen esityksessä näytti siltä että metsähallitus joutuu erittäin vaikeaan tilanteeseen joka heijastuu luontopalveluihin ja sitä kautta kansallispuistojen infraan jolla puolestaan olisi ollut merkittävää vaikutusta matkailuelinkeinon kehittymiselle lähinnä pohjois suomessa myös itä suomessakin

kun kuuntelin edustaja toivakan puheenvuoroa ajattelin että kysymyksessä oli vanha edellisen hallituksen ohjelmasta käyty puhe mutta sitten kun kuulin edustaja myllerin puheenvuoron jouduin ajattelemaan että jotain järkyttävää tässä on kun kahden maakunnan edustajat käyttävät tämän sisältöisen puheenvuoron

yrittäjyyden osalta tarvitaan lisää paikallista sopimista tarvitaan yritysten kasvun edellytysten rahoittamista ja byrokratian vähentämistä

tässä mielessä tämä linjamuutos mikä nykyisellä hallituksella on on huono

alueellistaminen on tärkeä yhteiskuntapoliittinen linjaus

osaaminen ja koulutus kokonaisuudessa on tärkeää uudistaa koulutussektoria niin että nuoret tulisivat nopeammin työelämään ja lähtisivät sitten rakentamaan sitä kautta elämää

maakunnissa ja haja asutusalueilla on jouduttu pitkään tottumaan siihen että valtion palvelut etääntyvät aluekeskuksiin ja maakuntakeskuksiin ja sen takia tarvitaan tällainen vastaveto elikkä alueellistaminen

sitten tänne rangaistusten täytäntöönpanoon

ministeri pekkarinen käytti eilen erittäin perustellun puheenvuoron tuottavuusohjelman ja työvoima ja elinkeinokeskusten ja toimistojen resursseista

edellisen hallituksen yksimielinen linjaus oli että tuolla vaalan kunnassa sijaitseva pelson vankilan korjausinvestointi toteutetaan

oli erittäin hyvä asia että eduskunnan toimesta lisättiin rahaa mikä merkitsee sitä että nyt tämä kansallispuistojen ja muiden luonnonsuojelualueiden hoito pystytään turvaamaan

miksi näin

koska nyt meillä on käsittelyssä hallitusohjelma joka historiallisen raaalla tavalla keskittää suomea tyhjentää suomea ja ajaa laajat maaseutualueet täysin ahdinkoon

aikooko hallitus huomioida tässä tuottavuusohjelman toteuttamisessa rakennemuutosseutukuntien tilanteen sillä tuntuisi täysin kohtuuttomalta ja käsittämättömältä että toisesta taskusta siirretään rakennemuutospaikkakunnille rahaa rakennemuutoksen hoitamiseen ja tuottavuusohjelman kautta vähennettäisiin toimivia työpaikkoja näiltä seuduilta

edellinen oikeusministeri sitä ehkä voi sanoa ei kovin ponnekkaasti vienyt eteenpäin mutta joka tapauksessa se oli edellisen hallituksen yksimielinen päätös

te vielä viime kaudella kannatitte alueellistamista olitte valmis sitä toteuttamaan mutta kun vaaleissa jäitte oppositioon niin ryhdyittekin kiivaasti vastustamaan

byrokratian ja normienpurun osalta voi todeta että meillä on rakennettu tätä hyvinvointiyhteiskuntaa lainsäädännön ja erilaisten normien kautta mutta nyt on aika katsoa että siellä varmasti löytyy paljon erilaisia lainsäädäntöhankkeitakin joita voidaan keventää ja kansalaisten ja yritysten ja maatilojen elämää helpottaa

nyt toivoisin että nykyinen ministeri jonka puolue oli myöskin päättämässä niin kuin olivat kokoomus ja vihreätkin tästä pelson investoinnista sen veisi päätökseen myönteisellä tavalla

eihän tämä demareitten kannanmuutos vaikuta hallituksen linjaan

kyse on paitsi investoinnista myös erittäin suuresta alueellisesta vaikutuksesta joka pelson vankilalla on vaalan seudulle ja koko lähialueelle

arvoisa puhemies

sehän on myöskin mitä järkevintä vesistönsuojelupolitiikkaa viedä päätökseen ne maakunnissa olevat siirtoviemärihankkeet joita on kaikkialla suomessa

takuueläke nousee

lapsiperheiden kotipalveluun ja lastensuojeluun annetaan lisää rahaa ja voimavaroja ja omaishoitoa aletaan vihdoin laittamaan kuntoon

nyt onkin tärkeää että tulevien vuosien aikana varataan riittävä rahoitus tänne kehykseen jotta ne hankkeet joita on pitkälle suunniteltu saadaan kohtuullisessa aikataulussa toteutettua

herra puhemies

puhemies

tämä vuosi on eletty pääosin sosialidemokraattisen valtiovarainministerin laatiman budjetin kautta

meillä oli hallintovaliokunnassa poikkeuksellisen isoja asioita aivan viimeisille metreille saakka ja tietysti ne odottivat perustuslakivaliokunnan kannanottoa elikkä myöskin perustuslakivaliokunnalle pitää antaa tunnustus siitä että tämä iso kokonaisuus saatiin vietyä läpi vaikkakin viime metreillä

arvoisa puhemies

oli hienoa että ministeri rehula toi tämän lakiesityksen nopeasti hallituksen käsittelyyn ja hallituksesta saatiin esitys eduskunnalle ja nyt meillä on tilaisuus ja mahdollisuus päättää vielä näillä valtiopäivillä

pääministeri on tehnyt erittäin vastuullisella tavalla tätä suomen johtamista ja on harmi että tämä yhteiskuntasopimus kaksi kertaa kaatui

on todella harmillista että kulisseissa te kampitatte tätä yhteiskuntasopimusta joka olisi suomen kilpailukyvyn kannalta kaikkein tärkein asia

tämä on syytä muistuttaa kun aina ongelmaa isketään nykyiselle hallitukselle että miksette ole muutamassa kuukaudessa asioita hoitaneet

se olisi se toimi nyt ja heti toimi jolla saataisiin luottamus myös markkinoille siitä että suomi hoitaa tämän velkaantumiskehityksen kuntoon ja parantaa kilpailukykyä jotta saadaan uusia työpaikkoja saadaan vientituloja saadaan verotuloja aikaan

tänään suomen pankin sdp taustainen pääjohtaja erkki liikanen totesi että tämä sakn esitys ei valitettavasti ole riittävä tähän tilanteeseen

hallituksen toimilla laitetaan isänmaata kuntoon elikkä nämä kolme kokonaisuutta menojen sopeuttaminen kustannuskilpailukyvyn parantaminen ja kärkihankkeet muodostavat erottamattoman kokonaisuuden jota on vietävä kaikilta osin määrätietoisesti eteenpäin

uudessa poliisilaissa poliisin toimivaltuuksia säänneltäisiin nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin toisaalta perus ja ihmisoikeuksien suoja ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet huomioon ottaen

tämän takia on todella harmillista että te ette ole lähteneet tähän hallituksen voi sanoa reiluun tarjoukseen mukaan rakentamaan sellaista kokonaispakettia jolla suomalaiset yritykset voisivat pärjätä voisivat työllistää voisivat aikaansaada kasvua ja sitä kautta verotuloja ja tämän hyvinvointiyhteiskunnan perustan turvaamista

sen takia olisikin tärkeää että lähipäivien aikana löytyisi ratkaisu jossa tällainen kertaluontoinen kilpailukyvyn parantamisratkaisu saataisiin aikaan ja totta kai myöskin maltillinen ja pitkäkestoinen palkkaratkaisu

monilla alueilla on ilmennyt haasteita ja myöskin ongelmia saada uusia vapaaehtoisia palokuntalaisia sen takia että väestö ikääntyy ja sitten on ollut näitä esteitä kuten tämä työttömyysturvalain epäkohta joka nyt ollaan korjaamassa

nämä viime päivien tapahtumat antavat aiheen tarkastella omistajaohjausta myös eduskunnan näkökulmasta

mielestäni pitäisi ihan rehellisesti todeta että hallintoneuvostot eivät nykyvaltuuksilla sovellu pörssiyhtiöihin

meillä on asiat vielä suomen itsensä hallinnassa mutta jos me emme toteuta näitä välttämättömiä päätöksiä meidän luottamuksemme kärsii kansainvälisten luottoluokittajien silmissä ja se merkitsee sitä että me joudumme samalle tielle kuin eräät muut maat euroopassa ovat olleet

hallintoneuvoston jäsenet joutuvat vain kantamaan ikään kuin poliittista vastuuta ilman että yhtiöjärjestyksen mukaan tosiasiallista vaikutusmahdollisuutta yhtiön asioihin olisi olemassa

uskon että tällä on myönteinen vaikutus

kysyisin pääministeriltä

tämä sopimuspalokuntatoiminta on erittäin kustannustehokasta yhteiskunnan kannalta

oletteko edelleen valmiit käyttämään tätä noin miljardin veroporkkanaa sitten osana tätä kokonaisratkaisua jos tällainen äärimaltillinen palkkaratkaisu syntyy tässä kokonaispaketin yhteydessä

tämän hallituskauden alussa tehtiin merkittävä linjapäätös kun päätettiin perustaa työ ja elinkeinoministeriö kokoamalla yhteen kauppa ja teollisuusministeriö ja työministeriö

todella pörssiyhtiöissä luopua ja muissa yhtiöissä vahvistaa ja antaa hallintoneuvostolle tosiasiallista päätösvaltaa tai sitten tuoda suoraan eduskunnan valiokunnille lisää päätösvaltaa tarkastusvaliokunnan kautta jälkikäteisarvioon ja talousvaliokunnan kautta etukäteisten tavoitteitten asettamisen osalta

uudistuksen lähtökohtia ovat puolustusvoimien nykyisten tehtä vien jatkaminen yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteitten kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta

tässä toivoisin että myöskin oppositio esittäisi omia vaihtoehtojaan sen kritiikin ohessa mikä tietysti kuuluu parlamentarismiin se on opposition oikeus mutta toivoisin sellaisia esityksiä joilla on kantavuutta ja jotka vievät tämän isänmaan kehitystä eteenpäin

salaisia tiedonhankintakeinoja voitaisiin käyttää rikosten estämiseen olennaisesti samojen edellytysten perusteella kuin niitä voidaan käyttää rikosten selvittämiseen

henkilökohtaisesti en sulkisi pois seuraavan vaalikaudenkin osalta valtion keskushallinnon kokoamista byrokratian vähentämistä

pelkät osittaisuudistukset eivät olisi enää riittäneet

meillä on tietty näkemysero vihreitten kanssa tästä suhtautumisesta turpeeseen

vesilaki kaipasi kipeästi selkeyttämistä ja yhtenäistämistä

ota oteta vielä edusti rantakankaan puhe vuores että ministeriö arvoisa herra puhemies

tässä lisätalousarviossa on monia myönteisiä yksityiskohtia joilla lisätään investointeja ja varaudutaan tähän rakennemuutokseen muun muassa vuokra asuntotuotannon lisääminen ja maatalouden investointien turvaaminen makeran kautta

uuden poliisilain mukaisia salaisia tiedonhankintakeinoja olisivat telekuuntelu tietojen hankkiminen telekuuntelun sijasta televalvonta tukiasematietojen hankkiminen suunnitelmallinen tarkkailu peitelty tiedonhankinta tekninen tarkkailu teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkiminen peitetoiminta valio huston

keskustan eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa pääministeri sipilän hallitukselle ja ensi vuoden talousarviolle ja valtiovarainvaliokunnassa syntyneille hyville

kysyn ministeri häkämieheltä

keskusta näkee että turve on tärkeä kansallinen kotimainen polttoaine jota tarvitaan myöskin puun polttamisessa seospolttoaineena ja sen takia ne ratkaisut mitä hallitus on tehnyt turpeen aseman heikentämiseksi ovat olleet suomen kansantalouden kannalta vahingollisia päätöksiä

sen takia on aivan välttämätöntä että kaikin tavoin edistetään vapaaehtoisen palokuntatoiminnan edellytyksiä ja nyt on käsittelyssä yksi konkreettinen ehdotus joka näitä toimintaedellytyksiä parantaa

vuosien varrella tehtyjen osittaisuudistusten jäljiltä vesilain rakenne on jäänyt hajanaiseksi eikä vesilain järjestelmää ole missään vaiheessa tarkasteltu systemaattisesti kokonaisuutena

aiotaanko tähän edellä mainittuun suuntaan edetä ja millä aikataululla

meidän pitää valtion keskushallintoa pystyä ohentamaan vahvistamaan alueen maakuntahallintoa ja tässä mielessä ei kannata ennakkoon sulkea pois mitään vaihtoehtoa

tämä ilmastopolitiikka on tietysti oma kokonaisuutensa mutta nyt nämä suhdannetilanteet merkitsevät sitä että kaiken rakentamisen on se sitten ympäristörakentamista tai asuntorakentamista merkitys korostuu

myös rakennemuutospaikkakuntien tapa on oikea tapa lähestyä tätä talouden taantumaa mutta näitä rakennemuutospaikkakuntia tulee lisää

tässä mielessä oli erinomaisen hieno asia saada tämä päätökseen vielä näitten valtiopäivien aikana

tässä mielessä tämä keskustan esitys jossa peruttaisiin se verotuksen kiristäminen mikä turpeelle on tehty on oikea myöskin tässä markkinatilanteessa

ympäristöasioiden painoarvo on kasvanut

mielestäni valiokunta on kiinnittänyt oikeisiin asioihin huomiota muun muassa lisäämällä rahaa ympäristötöihin siirtoviemärihankkeisiin

viimeksi eilen rautaruukki ilmoitti oulaisten putkitehtaan sulkemisesta ja noin sadasta uudesta työttömästä

minä olen ministeri anttilan kanssa täysin samaa mieltä että ei ole ollut siitä kysymys vaan kokoamisesta ja tehostamisesta ja se on valtion keskushallinnossakin aivan välttämätöntä ja väistämätöntä myös tulevina aikoina

herra puhemies

oli erittäin hyvä ja mielenkiintoista kuulla vasemmistoliiton vaaliohjelmassa esitetyt tavoitteet ja ei auta muuta kuin toivoa onnea ja menestystä tuleviin neuvotteluihin niin kaukana ne ovat siitä peruslinjasta millä hallituksen muodostaja lähtee pakettia kasaamaan

haluan huomauttaa että turvetta käytetään hyvin laajasti suomessa eri puolilla suomea ja noin miljoona suomalaista saa lämpönsä turpeen kautta joko kokonaan tai osittain

tämäkin määrärahataso on vielä sillä tavalla vaatimaton että meillä pitäisi kaksinkertaistaa tämä siirtoviemäreitten rahoitukseen tarvittava määräraha tulevina vuosina jos aiottaisiin päästä niihin tavoitteisiin ja pitää niistä kiinni mitä meillä on tulevien vuosien osalle asetettu

hiljattain tiedotusvälineissä sakn ja sttkn puheenjohtajat kertoivat että syksyllä jatketaan neuvotteluja näistä työurakysymyksistä

onkin perusteltua sanoa muutama sana vedestä energiamuotona

eli kyse on paitsi maakuntien kannalta tärkeästä polttoaineesta myöskin koko suomen kannalta tärkeästä polttoaineesta ja vaihtotasekysymyksenkin osalta olisi aivan välttämätöntä parantaa turpeen asemaa suhteessa kivihiileen paljon nykyistä paremmin

tämä sakn esityspaketti on oikeansuuntainen mutta riittämätön

pääministeri kataisen hallitus tulee jäämään historiaan historiaan nimenomaan sen takia että te harjoitatte poikkeuksellisen raakaa ja kovaa keskittämispolitiikkaa

täällä pääministeri totesi että kehysriihessä tarvitaan päätökset työurakysymyksistä mutta myöskin talouden kasvuun liittyvistä kysymyksistä

mutta niin kuin sanoin tässä vaiheessa vilpittömät onnittelut tulevista neuvotteluista menestystä ja samalla lievä osanotto hallituksen muodostajan suuntaan

tarvitaan myöskin toimenpiteitä valtion tukeman asuntotuotannon lisäämiseksi ja tässä on ollut erittäin myönteistä tämä kuntarahoituksen pääomittaminen aran toimintaedellytysten vahvistaminen ja kaikki ne muut toimet joilla halutaan lisätä myöskin valtion asuntotuotantoa

hallintovaliokunta toteaa lakivaliokunnan tavoin että hallituksen esitys uudeksi poliisilaiksi merkitsee kansalaisten ja viranomaisten kannalta merkittäviä parannuksia nykytilaan

voiko tämä yhtälö siis käytännössäkään toimia vai toimiiko hallitus sillä tavalla että vielä kerran tämä pallo annetaan työmarkkinajärjestöille

vesivoima on sekä päästötöntä että hajautettua kotimaista energiaa ja se on erittäin käyttövarmaa ja kulutusvaihteluihin joustavasti sopeutuvaa

onhan se aika erikoinen tilanne kun nyt tarvittaisiin nimenomaan päätöksiä jämeriä päätöksiä miten talouden kasvua vahvistetaan miten työuria jatketaan ja miten saadaan vahvempi näkymä suomen nousulle

fossiilisia polttoaineita korvaavana ja täysin päästöttömänä energialähteenä vesivoima vähentää hiilidioksidipäästöjä ja näin hillitsee ilmastonmuutosta

on erittäin tärkeää että kaikki eduskuntaryhmät osallistuvat tähän parlamentaariseen työhön ja että siitä muodostuu yhteinen näkemys ja linja siitä mikä on tuleva puolustusmäärärahojen taso seuraa vien hallitusneuvottelujen jälkeen

minä luotan ministeri ihalaiseen siis arvonimeltään ministeri ihalaiseen täysin ja hallitus luottaa mutta on epäreilua toimia sillä tavalla että te ette pane itseänne peliin tässä

voimaantuloajan suhteen hallintovaliokunta kiinnittää huomiota uudistuksesta johtuviin viranomaistoiminnan muutoksiin sekä poliisin toiminnassa käytettävien tietojärjestelmien ja asiakirjo jen uudistamiseen